jos terveydenhoidon eriarvoisuutta voitaisiin kaventaa tavoitteena pitäisi olla että omavastuita tultaisiin pienentämään eikä päinvastoin

tästä syystä kun kehitetään verkko ja nettipalveluita jossa on kuitenkin se pääpaino tällä hetkellä on ehdottoman tärkeätä että näitä muita palvelumuotoja kehitetään rinnalla jotta jokainen asiakas palvelunsa saa

arvoisa puhemies

tavoittelemme kustannustehokasta hallinto ja palvelurakennetta jonka avulla voidaan ihmisille tuottaa oikeaan aikaan tarpeenmukaisia vaikuttavia ja yhdenvertaisia palveluita

kun kunnat voivat itse määrittää palvelusetelin asiakasmaksut itsenäisesti tuo se eriarvoisuutta myös kuntalaisten välille

kela myös toteuttaa erilaisia hankkeita kehittämishankkeita jotka tukevat ihmisten erilaisia elämäntilanteita

käsittelyssä olevassa lakialoitteessa nostetaan esiin yhdysvaltojen ja ison britannian maksulliset yliopistot ja niiden suuri suosio maailmalla suurista maksuista huolimatta

sairauden hoito ja kustannus ihmisille voivat olla erilaisia riippuen siitä missä kunnassa he asuvat

yksi hanke on muun muassa selkeyshanke

sen vuoksi on tärkeää että palveluiden järjestämis ja tuottamisvastuu pysyvät julkisella vallalla kansalaisten ja demokratian päätöksenteon piirissä

me olemme saaneet paljon palautetta siitä että kelan antamat päätökset ovat epäselviä ja tästä syystä kela on perustanut tämmöisen oman hankkeen jonka tavoitteena nimenomaan on selkeyttää päätösten vaikuttavuutta ja ymmärrettävyyttä sitä että jokainen joka kelan päätöksen saa ymmärtää mitä niitten päätösten takana on ja mitä se päätös käytännössä tarkoittaa

parempi vertailukohta ovat muut pohjoismaat kuten täällä on monta kertaa jo todettu joista sekä tanskassa että ruotsissa kansainvälisten opiskelijoiden määrä on romahtanut vaikkakin muuttunut jo vähän toiseen suuntaan

perusteluissa kehotetaan yhtenäistämään maksuja esimerkiksi kuntayhtymissä mutta ei velvoiteta

tiedämme että kuntien heikot taloustilanteet houkuttelevat kuntia säästämään terveyspalvelujen tuotannossa

toinen hanke joka siellä on mennyt eteenpäin erittäin ansiokkaasti joka on erittäin hyvä hanke on kyky hanke

on myös tiedossa että koulutuksen laatu ei ole suoraan seurausta siihen käytetystä rahasta vaan esimerkiksi pedagogisesta pätevyydestä

jos kunta lähtee tukemaan sumeilematta yksityisiä palveluntuottajia jos kunta tätä kautta heikentää omaa julkista palvelutuotantoaan jos kunta siirtää palvelutuotantonsa palveluseteleihin kuka pystyy huolehtimaan siitä etteivät hinnat karkaa käsistä ja että ihmisillä on tasavertainen ja aito mahdollisuus saada tarvittavat palvelut

on kuitenkin syytä muistaa että mikään säästö ei tapahdu automaattisesti ja siksi on olennaista että palvelujen oikea aikaisuus sekä integraatiorakenteen tarjoamat mahdollisuudet osataan hyödyntää

tämän kyky hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea parantaa asiakaslähtöisesti ihmisten työ ja toimintakykyä elikkä tuoda selkeys siitä mikä on ihmisen kokonaisvaltainen tilanne ja sitä kautta auttaa ihmisiä takaisin työmarkkinoille

raha ei tuo automaattisesti laatua

arvoisa puhemies

viime päivinä kuntakohtaiset rahoituslaskelmat ovat saaneet julkisuudessa suuren huomion ja niiltä osin taloudellisista vaikutuksista on varmasti tarpeen keskustella perusteellisesti vielä jatkossakin

toinen osa joka liittyy tähän samaan asiaan on sairaan ja vammaisen lapsen ja nuoren sekä aikuisen palveluprosessi

on olennaista ettei mikään kunta joudu kohtuuttomaan tilanteeseen ja siihen on mielestäni ainakin osittain varauduttu tasausrajoilla ja siirtymäkaudella

tämän tavoitteena on esimerkiksi se että jos perheeseen syntyy vammainen lapsi niin kela pystyy seuraamaan tämän lapsen palvelutarpeita ja sosiaaliturvatarpeita ja sitä kautta olemaan tämän lapsen rinnalla hänen elämänkaarensa ajan ja kun selkeästi on nähtävissä että lapsi tai perhe tarvitsee eri tukipalveluita niin kela on näissä mukana ja antaa ohjeistusta neuvontaa ja ottaa yhteyttä perheeseen ja sitä kautta tukee perhettä tässä elämäntilanteessa

hallituksen tavoite on laajentaa terveysyrittäjien palvelumarkkinoita hämäräksi on jäänyt potilaiden kokonaisvaltainen hoitaminen ja kansanterveyden vaaliminen

jo tuolloin ennustettiin että kokeilu voisi pahimmillaan johtaa suomessa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän romahtamiseen ja kansainvälistymiskehityksen katkeamiseen

arvoisa puhemies

lopuksi

on suurena vaarana että julkisia palveluja tullaan ajamaan alas yksityistä sektoria yrityssektoria vahvistetaan ihmisten omavastuu palveluiden saatavuudessa kasvaa ja eriarvoisuus yhteiskunnassamme lisääntyy

on ymmärrettävää että kun ihmiset ovat saaneet kielteisen päätöksen asiasta kun he eivät ole saaneet työkyvyttömyyseläkettä niin suuri ongelma on ollut se että nämä ihmiset ovat jääneet asiansa kanssa hyvin pitkälle yksin

vastaavasti pienet kulut jossakin toisessa kunnassa saattavat tarkoittaa että palveluihin ei ole satsattu tarpeeksi eikä palveluja ole ollut tarjolla tai ne eivät ole olleet riittävän laadukkaita

tästä syystä raha tai kustannustaso ei ole ainoa mittari tai selitys siitä miten palvelut on järjestetty kunnissa

tästä syystä kelan valtuutetut ovat halunneet kiinnittää erityistä huomiota ensinnäkin tähän prosessiin miten se tulee toteuttaa ja niihin ongelmakohtiin joita tämän työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä on mutta ennen kaikkea myös siihen että jos ihminen saa kielteisen päätöksen tästä asiasta niin tätä ihmistä ei saa jättää yksin vaan hänellä täytyy olla palveluverkko tai tukiverkko siellä omalla paikkakunnallaan joka sitten auttaa häntä tässä asiassa

aalto yliopisto on laittanut suurimmat panokset lukukausimaksukokeiluun ja on osallistunut tähän korkeakoulukouluttajana

arvoisa herra puhemies

sen ylioppilaskunnasta saamieni tietojen mukaan maksuilla on ollut opiskelijoihin selvä karkottava vaikutus vaikka sitä on jonkin verran onnistuttu hillitsemään stipendeillä

rahoituksen tärkeä tehtävä on tukea lain perimmäisiä tavoitteita palveluiden oikea aikaisuudesta vaikuttavuudesta ja laadusta

mielestäni on tärkeää ettei niitä kuntia joissa asiat on hoidettu hyvin nyt tulla sakottamaan tällaisista toiminnoista

maksuista ei ole ollut taloudellista hyötyä korkeakoululle tai kansantaloudelle vaan ne ovat tuottaneet uusia sivukustannuksia ja hallinnollista lisätyötä

arvoisa puhemies

pari sanaa vielä omaishoidosta

suhtaudun siihen monesti vähän liiankin tunteella

ensinnäkin minusta on erittäin hyvä että omaishoidosta keskustellaan täällä eduskunnassa ja muu

maksukokeilu on jäänyt pienimuotoiseksi mutta nämä vähäisetkin suomalaiset kokemukset vahvistavat jo aiemmin tanskasta ja ruotsista saadut tulokset eli se on pudottanut opiskelijamäärät ja tuonut enemmän lisätyötä ja lisää tuloja

pitää vielä mainita että torstaina julkaistut luvut perustuvat jo parin vuoden takaisiin pohjiin joten moni asia vielä ehtii muuttua

ja viatonta ja muualla mutta se edellinen keskustelu joka viime perjantaina oli keskittyi hyvin voimakkaasti omaishoidon tukipalkkion maksatukseen kun kyse on huomattavasti laajemmasta asiasta

tämä aloite ei ole lainkaan ensimmäinen laatuaan ja voin sanoa että me sosialidemokraatit olemme viime kaudella tehneet myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastaavan kaltaisen aloitteen

ja kuten tiedämme rahoitusratkaisut saattavat muuttua vielä aivan perusteellisesti riippuen monikanavatyöryhmän esityksestä

arvoisa puhemies

suomalaisen koulutusjärjestelmän maksuttomuutta ei yhteiskuntamme perusarvona voi vaarantaa

nyt ministeriössä valmistellaan parasta aikaa kansallista omaishoidon ohjelmaa ja minullakin on mahdollisuus olla tässä työryhmässä mukana liiton puheenjohtajana

arvoisa herra puhemies

järjestämislaki muuttaa merkittävästi kuntien asemaa kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen ja käytännössä tuottaminenkin siirtyvät kokonaan ylikunnallisiksi yhteistoiminnoiksi

maksuton opiskelu kuuluu jokaiselle myös suomeen saapuville vaihto opiskelijoille

niihin puututtiin myös vastikään valtioneuvoston kanslian julkaisemassa raportissa matalapalkkaisen työn edellytyksistä suomessa

täytyy sanoa että siellä arvioidaan koko omaishoidon kenttä hyvin syvällisesti ja laajasti ja minulla on itselläni vahva usko siihen että kun se ohjelma valmistuu ja jos eduskunnalla on tahtoa aitoa tahtoa siihen että se lähdetään viemään eteenpäin laaja alaisesti niin meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa siihen että me saamme hyvän omaishoitolainsäädännön tulevaisuudessa

näiden opiskelijoiden edellytyksiä sopeutua ja jäädä töihin suomeen heidän valmistumisensa jälkeen tulee mielestäni monipuolisesti lisätä ja kehittää

meillä etelä karjalassa tästä on jo hyviä kokemuksia eksotessa mutta nyt tehtävä muutos on tietysti mittaluokaltaan sellainen ettei aivan suoraa vertailua voi tehdä

raportissa on monia ajatuksia joita olisi syytä kehittää pidemmällekin

osalla toimista voidaan vahvistaa työn tarjonnan kannustimia esimerkiksi asumis toimeentulo ja työmarkkinatuen ehtoja muuttamalla

arvoisa puhemies

vielä lopuksi

kuntien asemaan en puutu nyt enempää ja varmasti viime kädessä perustuslakivaliokunta tekee tältä osin ratkaisuja

meillä on mahdollisuus viedä tilauskoulutusta ja siten tarjota laadukasta koulutusta ulkomaalaisille opiskelijoille

osalla toimista halutaan lisätä matalan tuottavuuden työn kysyntää muun muassa äitiyteen työkyvyttömyyteen ja ikään liittyvien työnantajan kustannusten tasaamisen kautta

mainitsen kuitenkin yhden asian johon mielestäni pitää jatkossa kiinnittää aivan erityistä huomiota ja se liittyy olennaisesti myös kustannuksiin

haluan kuitenkin vielä tuoda tämän kela kytkennän joka tähän liittyy

tämä on toimintamalli jota tulee kehittää

minun ihmiskuvaani ei kuitenkaan sovi se että jotkut työt ja niitä tekevät ihmiset jo lähtökohtaisesti luokitellaan huonommin tuottaviksi tai että aivan kategorisesti esimerkiksi iän perusteella palkka olisi muita heikompi

tässä työryhmässä on pohdittu kolmea eri vaihtoehtoa omaishoidon tukipalkkion maksatukseen ensinnäkin että se säilyy nykyisellään elikkä kunta maksaa omaishoidon tukipalkkion

tilauskoulutus mahdollistaa jo koulutuksen myynnin eun ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille mutta koulutuksen rahoittaa toimija yritys tai koulutusorganisaatio

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liittyy moniin kunnan toimintoihin kuten varhaiskasvatukseen koulutukseen liikunta ja nuorisotoimeen kaavoitukseen liikenteeseen ynnä muihin

vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden siirtäminen kelaan on viimein käsittelyssämme

laki on puhututtanut vammaisjärjestöjen kenttää paljon

toinen vaihtoehto on se että kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta laajasti sekä tekee myös päätöksen omaishoidon tukipalkkion tasosta mutta maksatus toteutetaan kelan kautta aivan kuten kotihoidon tukikin tällä hetkellä toteutuu

nyt on tarkoitus siirtää tulkkauspalvelun järjestämisvastuu ja käytännöt tehtävät sekä kustannusten korvaaminen kunnilta kelalle

arvoisa puhemies

esityksessä painotetaan tulkkauspalvelua ihmisoikeuksien toteutumisena ja vahvana kielellisenä oikeutena eikä enää yhtenä sosiaalihuollon osana

nyt kun sote palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pois kunnan tehtävistä on tärkeää että kunnissa edelleen pidetään ter veyden ja hyvinvoinnin tavoitteet keskeisenä osana päätöksentekoa

kolmas vaihtoehto on se että kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta kokonaisuudessaan ja tekee omaishoitoperheelle hoito ja palvelusuunnitelman sekä päätöksen siitä ja luodaan valtakuntaan sitten yhtenäiset kriteerit joiden pohjalta kela tulee tekemään päätöksen omaishoidon tukipalkkion tasosta sekä myös maksaa sen sekä myös valtio sitten maksaa sen eikä kunta tule maksamaan tätä

tulkkauspalvelu on luonteeltaan selkeästi erillinen kokonaisuus vammaispalvelujen joukossa eikä sitä voi muulla palvelulla korvata

arvoisa puhemies

hallitus on omilla päätöksillään myös omalta osaltaan vaikuttanut tämän eriarvoisuuden kehittymiseen

nyt on myös ehdottoman tärkeää huolehtia siitä ettei kunnan ja sote tuotantoalueen välille synny hallinnollisia raja aitoja jotka estävät joustavien ja vaikuttavien palveluiden tarjoamisen vaan palveluja voidaan edelleen tuottaa asiakkaan kannalta järkevinä kokonaisuuksina

tulkkauspalvelu turvaa ja edistää tulkkausta tarvitsevien ihmisten perustuslaillisia oikeuksia yhdenvertaisuutta sananvapautta ja tiedonsaantia

ministeri katainen milloin te puhutte ihmisistä juuri niistä ihmisistä jotka ovat riippuvaisia kuntien palveluista ja niistä ihmisistä jotka nimenomaan

heillä etuuksien supistamisen ja verojen nousun seurauksena työllistymisen taloudellinen hyöty jää vähäiseksi ja jopa olemattomaksi

nyt osa edustajista jotka vastustavat pakkojäsenyyttä perustelevat sitä sillä että tänne ei ole riittävän selkeästi kirjoitettu kuinka ammattikorkeakouluopiskelijoitten terveydenhuolto tulisi järjestää

sinänsä lain henki ja tavoitteet ovat erittäin kannatettavia

esimerkkinä tästä mainittakoon että jos lapsi tarvitsee oppimisen ja opetuksen tueksi tukiopetusta tai erityisopetusta hänelle tarjoaa näitä palveluja kunta

tämän kolmannen vaihtoehdon ehkä kaikkein suurin ongelma on se kun on vammainen pieni lapsi tai on mielenterveyskuntoutuja tai on ikääntynyt ihminen tai on liikenneonnettomuudessa vammautunut henkilö kun nämä elämäntilanteet kaikilla ovat hyvin erilaisia niin miten pystytään sitten omaishoitajan näkökulmasta nämä yhtenäiset kriteerit muodostamaan jotta sitten se tukipalkkio olisi yhtenäinen ja jotta kela pystyisi tekemään aidosti oikean päätöksen omaishoitajalle

tällä hetkellä vammaispalvelulaissa määrätty kuntien velvollisuus järjestää tulkkipalveluja sekä vähimmäistuntimäärät eivät ole taanneet palvelujen saamista riittävästi

mitään yhtä ratkaisua siihen miten näihin ongelmiin vastataan ei mielestäni ole olemassa muutenhan me olisimme sen jo tehneet mutta voimme tehdä yksittäisiä toimia kuten hallitus on juuri nyt tehnyt esimerkiksi ottamalla toteuttaakseen niin sanotun joustavan hoitorahan

meillä on käytännön konkreettisia esimerkkejä siitä että kunnat joutuvat lomauttamaan henkilöstöä ihmiset eivät saa palveluita terveyskeskuksiin on entistä vaikeampi päästä ihmiset eivät saa hoitoa opettajien lomautusten takia oppilaiden opetuksen taso kärsii koko tulevan vuoden ajan

myöskään opiskelutulkkaus ei ole toiminut kuten olisi pitänyt

palvelukokonaisuuk sien täytyy toimia edelleen lapsen tai nuoren kannalta järkevästi ja joustavasti ja näissä asioissa yhteistyön sote rakenteitten ja kuntien yhteistyömuotona tulee jatkaa eteenpäin

tutkimusten mukaan nykyistä selvästi useampi vanhempi haluaisi tehdä osa aikatyötä mutta etenkin taloudelliset seikat estävät sen

onko hallituksella mitään toimenpide esitystä siitä miten te tulette parantamaan näiden ihmisten asemaa ja turvaamaan sen että ihmiset kuntien taloudellisesta tilanteesta huolimatta saavat palvelunsa

kelalle siirron tavoitteena on että tulkkauspalvelun järjestämisessä tarvittava asiantuntemus ja palvelun tuottamisessa tarvittava erityisosaaminen voidaan hyödyntää aiempaa paremmin

mutta uskon vahvasti että me pääsemme yhteiseen hyvään ratkaisuun tältä osin ja tämä omaishoidon tukipalkkio tulee siirtymään ehkä vuonna jonakin kelan maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

kiitos

en päässyt torstaina eduskunnan käsittelyyn tämän asian osalta mutta halusin kuitenkin tuoda muutamia ajatuksia tähän myös omalta osaltani

arvoisa rouva puhemies

näin perheillä on taloudellinen mahdollisuus ja taloudellinen liikkumavara tehdä valintoja joissa perhe ja työelämä voidaan yhdistää hyvin

arvoisa rouva puhemies

tässä on kaksi eri asiaa jotka molemmat liittyvät suureen kokonaisuuteen

osatyökykyisten ihmisten työllistämisen parantaminen on hallitusohjelmassa vahvana painotuksena ja tähän liittyen ministeriössä valmistellaan edelleen lisätoimia joilla osatyökykyisten työelämään osallistumista voidaan vahvistaa

yhdeksi ongelmaksi voi syntyä se että perheen taloudellisen tilanteen takia lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua tähän päivätoimintaan

kannatan ed

mustajärven tekemää lausumaehdotusta ja perustelen sitä myös sillä että perustuslakivaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota siihen että esillä ollut lakiesitys lisää työttömien epätasa arvoa ja ed

jos otetaan esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala niin voimme huomata helposti etteivät hallituksen toimet niin hienosti kuin ne tässä kertomuksessa kuvataankin tuota hyvinvointia ihmisille tai jos hyvinvointi lisääntyykin se lisääntyy erittäin epätasaisesti

vammaisjärjestöt toivat suurimpana epäkohtana esiin sen että vähimmäistuntimäärät kirjataan edelleen lakiin eikä niihin tule korotuksia

viime kaudella kun säädimme suojaosuutta vapaapalokuntalaisille aivan kuten edustaja tiilikainen tuossa äsken mainitsi perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen että esitys lisää työttömien epätasa arvoa

tästä syystä meidän tulisikin tehdä vahva kannanotto siihen että riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus tähän päivätoimintaan

lisätuntien anomisen katsotaan rajoittavan ilmaisuvapautta ja lisätuntien anominen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja hankaluutta

mustajärven tekemä lausumaehdotus päinvastoin mahdollistaisi jatkotyöskentelyssä eri työttömien ryhmien yhden vertaisen kohtelun

tästä syystä tässä perhealennuksessa joka nytten on täällä mahdollista toteuttaa vähintä mitä pitäisi tehdä on se että meillä pitäisi olla yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit ja periaatteet siitä millä periaatteella perhe saa nämä mahdolliset alennukset jotta jokainen lapsi riippumatta siitä mikä on perheen tilanne voi osallistua tähän päivätoimintaan

perustuslakivaliokunnan mukaan työttömyysturvajärjestelmään tehtävät muutokset tulee toteuttaa niin että työttömiä ei aseteta eri asemaan riippuen siitä millaisesta toiminnasta heidän ansaitsemansa tulo on peräisin

mustajärven lausumaehdotus koskettaa kaikkia työttömiä myös työttömyyspäivärahalla eläviä ja työmarkkinatukilaisia ja minun mielestäni on erittäin hyvä asia ettei ole kyse ainoastaan ansiosidonnaista päivärahaa saavista ihmisistä

nämä siis säilyvät ennallaan

tutkimusten mukaan osasairauspäivärahalla pystytään tehokkaasti lyhentämään työttömyysjaksoja parantamaan ihmisten kiinnittymistä työelämään

valiokunnan mietinnössä kuitenkin korostetaan ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja oikeutta ja mahdollisuutta saada lisätunteja tarpeen mukaisesti

pelastustoimen lisäksi on olemassa muitakin vapaaehtoistöitä jotka ovat vastaavalla tavalla esimerkiksi yhteiskunnan perustoimintojen kannalta tärkeitä

talouslama on vaikuttanut sosiaali ja terveysministeriön alalla niin että sosiaaliturvan etuuksien ja palvelujen kysyntä on kasvanut

näen että tämä myös mahdollistaa tätä kautta sen että nuoret työttömät pystyisivät tekemään keikkatyötä ja sitä kautta saisivat työkokemusta ja vahvistaisivat omaa työmarkkina asemaansa työkentillä

ehdotettu sääntely muodostuu näin varsin pistemäiseksi mikä ei perustuslain yhdenvertaisuussäännösten näkökulmasta ole täysin asianmukaista

pitkät poissaolot työelämästä ovat aina vaikeita ja mitä pidempään on poissa sitä vaikeampi on palata

toisessa vastalauseessa linjaamme että mikäli asiakkaan yksilölliset tarpeet edellyttävät tulkkauksen lisätunteja niitä on myös järjestettävä ei siis pelkästään niin että tulkkauspalveluja järjestetään

hallitus on ottanut linjaksi eriarvoisuuden lisäämisen kaikkein pienituloisimpien sairaiden lapsiperheiden opiskelijoiden ja eläkkeensaajien kurittamisen